kaikkia ei pystytä yksilöllisesti ohjaamaan eteenpäin koska nuoria on niin paljon mutta sosiaaliviranomaisten tulisi tavata jokainen asiakas ja kun pääkaupunkiseudulla tähän ei pystytä voisiko ministeri tälle asialle jotakin tehdä

vaikka kansalaisaloitetta tukevat allekirjoitukset voidaan kerätä kirjallisen paperimuodon lisäksi myös sähköisesti tietoverkossa ei kerääminen ole yksinkertaista koska tietoverkossa olisi käytettävä viestintäviraston hyväksymää turvallista tietojärjestelmää ja tässä tietojärjestelmässä täytyy todeta myös henkilöllisyys

keskiasteen opiskelijoitten keskuudessa mielenterveyspalveluiden tukemiseen on monia syitä

tämä hallitus tekee varmaan kaikkensa sen eteen että yksikään nuori ei tässä yhteiskunnassa syrjäydy koulutuksesta ja työstä

mielestäni olisikin tärkeää että kansalaisten tekemällä lakialoitteella olisi edes jossain määrin menestymisen mahdollisuutta sillä kuten tiedetään tässä talossa eivät lakialoitteet juuri menesty elleivät ne tule hallituksen esittäminä

voisitteko te tukea näitä tavallisia yrittäviä nuoria etteivät heidän opintonsa jää kesken sen vuoksi että he eivät saa riittävää tukea siihen vaikeaan opiskelu tai elämäntilanteeseensa

työllisyyden parantamiseksi tulisi panostaa ennen kaikkea suomeen esimerkiksi kilpailukykyä tulisi parantaa vaikka yritysverotuksen keinoin tai muulla tavalla puhumattakaan nuorten työttömyydestä jossa hallituksen tulisi ottaa nollatoleranssi tavoitteeksi

ja nytten kun tässä salissa puhutaan esimerkiksi niinkin vaikeista asioista kuin lähi idän kriisistä mitä ei ole saanut kukaan ratkaistua niin minä ihmettelen esimerkiksi sitä että edustaja salolainen joka on valiokunnassa ja jonka pitäisi tietää ne asiat paremmin puhuu näistä laittomista siirtokunnista ikään kuin se olisi yksisuuntainen totuus

toki kansalaisaloitteella on teoreettinen menestymisen mahdollisuus kunhan hallitus ei tulkitse sitä oppositiolakialoitteeksi vai mitä herra koskinen lakivaliokunnan puheenjohtaja

sitä ei valitettavasti saada ilman rahaa joten peräänkuulutan sitä rahaa myös suomeen sijoitettavaksi

ymmärrän toki sen että kuitenkin tätä araa on käytetty yhtenä mittarina kun raytä ollaan nyt viemässä siihen samaan suuntaan toki siellä on joku peili josta on katsottu

mutta eikö se ole ihan itsestäänselvää että jos on kuplan päälle rakennettu niin jotain on syytäkin notkahtaa alas jotta tulisi oikealle pohjalle tämä talouskehitys suomessa ja euroopassa

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

meidän on syytä tunnustaa se että meillä ikävä kyllä on eriarvoistava koulutusjärjestelmä tällä hetkellä johtuen siitä että kunnilta on niin paljon leikattu näitä kuntaosuuksia ja ne eivät pysty vaikka laki vaatii antamaan kaikille oppilaille yhdenvertaista koulutusta

elikkä en usko siihen että nyt jos me teemme järkevää talouspolitiikkaa lyömme piikin kiinni niin suomi romahtaa sen vuoksi että teollisuus pysähtyy ja vienti loppuu

arvoisa puhemies

siellä on kiinnitetty huomiota siihen että meidän pitäisi olla tietoyhteiskunta mutta silti meillä ei kuitenkaan ole esimerkiksi atk opetusta ja tietovälineitten opetusta peruskouluissa muuten kuin sivuaineena tai tämmöisenä lisäkkeenä

arvoisa puhemies

otin välittömästi yhteyttä tänne omistajatahoon ylläpitojohtoon tämän tapauksen jälkeen ja kysyin kuinka innokkaita te olisitte itse ottamaan käyttöön tämmöisen turvanappisysteemin

me emme panosta aidosti niihin asioihin ja siitä huolimatta me jäämme jälkeen kaikessa esimerkiksi koulutuksen viennissä ja muussa koska me emme osaa löytää niitä keinoja miten me saisimme oppilaat omaksumaan sitä tietoa

arvoisa puhemies

haluaisin kokoomukselle ja salolaiselle mainita siitä että perussuomalaiset on reagoinut tähän huolestuttavaan asiaan ja me olemme tehneet lakialoitteen siitä että tähän terrorismin valmisteluun puututtaisiin

rahallakaan yksin ei kaikkea korjata siitä olen samaa mieltä

kiitos arvoisa puhemies

mutta kun aihe koskettaa tätä rikoksen ennaltaehkäisyä niin olisin kysynyt ministeriltä että onko valmisteilla mitään lakeja siitä että lapsia ei saisi houkutella siveettömyyteen tai muuhun laittomuuteen esimerkiksi nettimaailmassa että missä siellä raja voidaan vetää siihen että voidaan ennaltaehkäistä myös siellä olevia rikoksia

ei riitä että valtio siirtää kunnille vastuita niissä asioissa mitkä ovat myös valtion osittain aiheuttamia kuten koulutuksesta leikkaamisessa

arvoisa puhemies

olen samaa mieltä edustaja rajamäen kanssa siitä että tästä laista ei saa tehdä sutta ja olisin arvoisalta oikeusministeriltä kysynyt semmoisista asioista mitä tässä nyt on korjattavissa

tällaisesta on joskus keskusteltu poliisin edustajan kanssa mutta asia ei käsittääkseni ole edennyt viranomaispuolella aiemmin

elikkä myös nämä sosiaaliset foorumit haluavat nähtävästi tämmöistä turvanappia ainakin kuvake

kun tässä mainitaan että tuomioistuin ei saa hyödyntää todistetta joka on saatu kiduttamalla tässä myös mainitaan näin että hyödyntämiskielto koskee myös todistetta joka on hankittu pakkokeinon käyttämisen uhalla tai muutoin vastoin tahtoa

net halusi tämän viestin perusteella mutta tämä on varmaan tössännyt sitten siihen että poliisilla ei ole ollut resursseja sinne toiseen päähän päivystämään ja ottamaan vastaan niitä vinkkejä koska se varmaan vaatisi sitten jonkunnäköistä välitöntä seuraamista ja puuttumista

olisin kysynyt ministeriltä tämmöisestä ihan elävästä elämästä olevasta esimerkistä minkä tiedän että kun poliisi ei saanut selvitettyä yhden lapsen raiskausta läheiset olivat käyttäneet hyväksi ystäviään jotka sattuivat olemaan liiviystäviä ja sitten he saivat näiden avulla selville tämän rikoksentekijän

toivoisin että tämä otettaisiin vakavasti siellä hallituspuolueitten jäsenten keskuudessa ja nostaisitte asian siellä esille ja veisitte tämän tämän hallituskauden aikana läpi niin että saataisiin tämmöisiä yksinkertaisia hyviä keinoja lasten ja nuorten avuksi

arvoisa herra voi meiltä teen esityksen kolmetoista

toinen kysymys koskee näitä työntekijöitä heidän pelkoaan siitä että esimerkiksi tämä palkansaajajärjestö pardia ja jotkut muut ovat sanoneet näin että operaation kustannukset saattavat nousta ja kun ne ovat tällä hetkellä puolustusvoimien toimintamenojen sisällä niin voiko se johtaa pahimmillaan sitten noihin leikkauksiin

rantakangas

arvoisa puhemies

niitä linkkejä ei pidä piilottaa minnekään välilehtien tai hakujen taakse vaan niiden pitää tulla etusivuille joka kerta näkyviin kun he chattailevat tuolla nettimaailmassa

miten te jo alkusyksyn ostama

jos tämmöinen vastaavanlainen tapaus tulee että löytyy vaikka joku todistusaineisto tämmöisen toisen kuin poliisin tekemän pahoinpitelyn seurauksena eikö sitä todistusaineistoa saa enää käyttää oikeudessa silloin jos on vakava rikos kysymyksessä

sehän on totta

hallitus mitä aiotte näille kahdelle asialle teollisille työpaikoille ja nuorisotyöttömyydelle tehdä lisää siihen mitä nyt olette suunnitelleet

esimerkiksi kun vaikka kuolintapauksen kohdatessa perustamme säätiön ja siirrämme koko omaisuuden säätiön alaisuuteen niin siinä ei sitten perintöveroja makseta

hallituksen esitys rahankeräyslain muuttamisesta on pääasiassa hyvä asia

itselläni on noin kymmenen vuoden järjestökokemus siitä kun olen rahankeräyslupia hakenut erilaisia toimintoja varten ja yleensä yhdistyksen perustoimintaa ajatellen

arvoisa herra puhemies

iltapäivälehtien mukaan ranska ja saksa esittävät että euroopan pysyvän vakausmekanismin käytöstä päätettäisiin määräenemmistöllä

arvoisa puhemies

mutta ihan perustavanlaatuinen kysymys on että missä välissä se verottaja tulee sinne väliin kun niitä säätiöitä aletaan synnyttämään koska joka ta pauksessa jokainen kansalainen täällä omalta osaltaan maksaa veroja vaikka käyttäisi rahaa myös hyviin tarkoituksiin

tästä on jo useampi vuosi kun tuli uudistus siten että lääninhallituksilta siirtyi rahankeräyslupa poliisihallitukselle ja sen piti tuoda helpotuksia järjestötoimintaan

mitä hallitus aikoo tehdä sille että meidän vakuuksiamme ei käytetä ilman sitä lupausta jonka valtiovarainministeri täällä eduskunnassa on antanut eduskunnan päätöksestä

nimittäin nyt käynnissä olevat leikkaukset yhdessä näitten asetusten kanssa eivät anna välttämättä sitä toivottua lopputulosta jota esimerkiksi sivistysvaliokunnassa on toivottu

uskon että hallitus haluaa myös lisätä säätiöiden valvontaa jollain tavalla ettei tämmöisiä ylilyöntejä joita edustaja zyskowicz nosti esille pääse tapahtumaan

ymmärrän jotenkuten jos tässä ulkosuhteessa tämä tavoite on tämä

halusin kontulalle vähän muistuttaa että israel on itsenäinen ja suvereeni valtio jolla on oikeus puolustaa kansalaisiaan ja myös velvollisuus siihen

tämä on ollut erittäin suuri ongelma järjestöille jos rahankeräysluvan käsittelyaikoja ei ole säännelty siten että määrätyssä ajassa saisi sen päätöksen

oaj on itse esittänyt että tässä lainmuutoksessa olisi otettu huomioon esimerkiksi opinto ohjaajien määrä oppilaisiin nähden ja tämä tässä lakiesityksessä on jätetty nytten kokonaan pois

niin kuin täällä mainitaan että tämä palestiinalle yleiskokouksessa myönnetty asema demokratiakumppanina on tehty sen vuoksi että se edistäisi aktiivisesti demokratiaa ja ihmisoikeuksia sillä alueella

siinä mielessä toivon että niitä resursseja lisätään valvonnan

siinä mielessä ymmärrän paineen että olisi syytä vapauttaa järjestöt rahankeräysluvan hakemisesta jos ne tekevät pelkästään yleishyödyllistä toimintaa

mielestäni meidän ei tule suomessa aloittaa semmoista politiikkaa jossa me rupeamme suvereenia valtiota moittimaan siitä että se puolustaa omia kansalaisiaan terrorilta

se on ihan hyvä tavoite siitä ei pääse mihinkään

en kuitenkaan ymmärrä guzeninan mainintaa siitä että nämä suomalaisessa kertomuksessa olevat poiminnot kun ne on kansainvälisistä raporteista otettu olisivat sillä tavalla hyväksyttyjä tosiasioita joita me tosiasioina täällä rupeamme tulkitsemaan

vantaalla on parannettu huomattavasti toimeentulotukihakemusten käsittelyaikoja koska aluehallintovirasto antoi siitä uhkasakon ja vasta uhkasakon jälkeen nämä käsittelyajat saatiin lain vaatimalle seitsemän vuorokauden tasolle

millaiset suhteet meillä on israeliin

oletteko ymmärtänyt israelin aseman nytten tässä ykssa olevassa käsittelyssä kun palestiina haki tätä jäsenyyttä sinne ykhon ja itsenäisen valtion asemaa

nyt jos me täällä tulkitsemme näin että suurin este demokratian tiellä on israelin miehitys mikä lukee täällä kirjaimellisesti näin mutta emme mainitse sitä mikä täällä mainitaan että suurimmat esteet demokratian tiellä voisivat olla vaikka ihmiskauppa perheväkivalta tai kuolemantuomiot joita hamas tekee siellä jatkuvasti omille kansalaisilleen niin tämä tulisi myös mainita asian oikeassa valossa

arvoisa puhemies

asetuksessa taas täällä ei mainita tästä määräsuhteesta mitään ja olisinkin tästä kysynyt ministeriltä enemmän mutta hän ei taida enää olla läsnä täällä

tässä kun kuuntelee tätä keskustelua niin ei voi kuin ihmetellä sitä että tuntuu kuin osa porukasta olisi ihan hypnotisoitu uskomaan kaikki mitä sieltä euroopasta annetaan ja sanotaan ja taas toinen puoli ei usko mitään

näistä arviolta varmasti puolet on sellaisia aktiiveja jotka tekevät ilmoituksia toiminnastaan säännöllisemmin kuin useamman vuoden välein

koska me tiedämme että ammattiin opiskelevat yleensä luovuttavat helposti tämän opintouransa ja keskeyttävät opintonsa olisi syytä siihen kiinnittää enemmän huomiota

arvoisa puhemies

nyt jokainen täällä päätöksiä tekevä voi aavistella sen tilanteen että jos kaikki järjestöt voivat vain ilmoittelumenettelyllä suorittaa rahankeräystä niin miten niihin jälkikäteen päästään puuttumaan kun tehdään rikollista toimintaa

vammaisten oikeuksien yleissopimuksen ratifiointi suomessa on erittäin hyvä askel oikeaan suuntaan siinä miten me voimme kehittää niitten ihmisryhmien oikeuksia jotka aidosti sitä tarvitsevat

sen vuoksi toivoisin että meillä olisi semmoista diplomaattista osaamista että me yrittäisimme tämän ainoan lähi idän alueella olevan demokraattisen valtion suvereenisen valtion asioita ymmärtää myös siitä käsin että he ovat erittäin vaikeiden valintojen edessä kun he taistelevat olemassaolostaan siellä tänä päivänä

me ymmärrämme kaikki sen että nyt taistellaan suomalaisista työpaikoista ja teollisuudesta ja muusta mutta ei tämä ole mielestäni oikea keino että me vastuuttomasti lähdemme luotottamaan ja antamaan rahaa

me emme pysty jälkikäteen perimään rahaa jos rikollisella toiminnalla rahaa kerätään omiin tarkoituksiin

on hienoa että hallitus on entisestään tiukentamassa näitä palkitsemisohjeita mutta täytyy kuitenkin muistaa ettei se palkitsemisohje ole vielä kertaakaan toiminut siltä osin että valtionyhtiöiden johtajien kohtuuttoman suuret bonukset ja palkat olisivat jääneet historiaan

arvoisa rouva puhemies

tästä syystä johtuen olisi suotavaa että hallitus vielä tarkistaisi tätä asiaa ja harkitsisi sitä voisiko esimerkiksi opinto ohjauksen keinoin saada oppilaat suorittamaan tutkintonsa loppuun saakka

edustaja myller nosti ihan aiheesta huolta siitä että edullisten vuokra asuntojen riittävyys tulee taata ja siinä mielessä kysymykseni koskeekin ympäristöministeriön alaa

nyt kun rahankeräyslupaa haetaan niin kokemukseni mukaan ainakin etelä suomen lääninhallituksen virkamiehet kävivät läpi hallituksen jäsenten taustat sekä yhdistyksen johdon taustat

täällä kun mainittiin että rikosoikeudelliset vastuut ovat tulossa niin eikös sitä korvausvastuuta pitäisi myös jakaa rakennusvalvonnalle elikkä kunnille ja vastaaville rakennusmestareille ja suunnittelijoille

siinä mielessä haluan nostaa esille sen että näillä huomautuksilla ja valituksilla on se merkitys että kunnat parantavat huomattavasti toimintaansa kun saadaan ensin se tieto missä se puute on ja sinne tehdään niitä valvontakäyntejä

lakimuutos mahdollistaisi että riippumatta oleskeluluvan kestosta jokainen turvapaikanhakija oleskeluluvan saatuaan olisi oikeutettu hakemaan valtion tukemia vuokra asuntoja

mielestäni on sinisilmäisyyttä kuvitella että yritysjohtajat noudattaisivat sen enempää presidentin kuin ministerinkään ohjeita kohtuullisuudesta

siinä mielessä meidän tulisi kiinnittää juuri tämmöisiin asioihin huomiota että se demokratia kehittyy sen kautta että myös niiden varojen käyttöä valvotaan ja valvotaan sitä demokratian toteutumista

tämä jo ennalta ehkäisee sen etteivät suoraa rikollista toimintaa tekevät tahot tai kerhot saa rahankeräyslupaa lainkaan

itse ihmettelen sitä että täällä jotkut edustajat käyttävät semmoisia puheenvuoroja joissa ei kannateta mitään ylimääräisiä rajoituksia kuten edustaja heinonen käytti tällaisen puheenvuoron

sen takiahan hän maksaa siitä kunnalle rakennusvalvontaan ja myös työnjohdolle että he valvovat mutta tällä hetkellä se vastuu jää sille maksajalle

millä tavalla tähän on valmistauduttu nytten ministeriössä ohjeistamaan kuntia parantamaan vammaisten henkilöitten itsemääräämisoikeuksia tai esteettömyyttä liikkumisessa tai saavutettavuutta palveluitten suhteen

arvoisa puhemies

jos tämä asia pystytään ratkaisemaan niin toki sitten ollaan ehkä lähempänä sitä ilman lupaa olevaa rahankeräystä